arvoisa puhemies

kannatan

arvoisa puhemies

kannatan

kannatan

ei enää täydennettävää tämän ed

turvallisuus on yksi perustarpeistamme ja kristillisdemokraatit ovat korostaneet sitä että me olemme sitä mieltä ja perustuslakivaliokunnan tavoitteiden mukaisesti ja sen jäsenenä toivon että viranomaisten ja yksityisen turvallisuudenvalvojan toimivallanjakoa entisestään selkiytetään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edustaja

arvoisa puhemies

lisäpanostuksia vaikeuksissa oleville seutukunnille on tulossa jo syksyn lisäbudjetissa

miksi hallitus jätti varkauden erityistukitoimenpiteiden ulkopuolelle

hallituksen esitys on erityisen perusteltu

omaishoitajien asema kaipaa pikaista helpotusta sillä merkittävä osa omaishoitajistamme jää tällä hetkellä nykyisin kokonaan omaishoidon tuen ulkopuolelle varojen puutteen vuoksi

suomalaisten potilaiden omakustannusosuus terveydenhuollon kustannuksista on lähes kaksinkertainen eurooppalaiseen tasoon verrattuna ja potilaiden omakustannusosuutta tulisi ryhtyä pienentämään

tämä helpottaisi erityisesti pitkäaikaissairaiden tilannetta

arvoisa puhemies

hoskonen sanoi maaseutualueella tällä hetkellä yhteydet eivät toimi

siinä suhteessa viestit mitä on kerrottu ovat kertoneet siitä että laajakaistapalvelujen tarjonta ei ole toiminut markkinalähtöisesti ja markkinoiden toiminta ei ole taannut riittäviä viestintäpalvelujen edellytyksiä harvaanasutuilla alueilla

siksi toivoisin että nyt kun elvytyksestä puhutaan ministeri jos on mahdollista kiirehtisi maakunnista näitä selvityksiä että saataisiin tätä asiaa joudutettua ja mahdollisesti jo hankkeita liikkeelle tämän vuoden aikana

mutta niin kuin tässä muutamissa puheenvuoroissa on todettu on perusteltua se että pyritään jo lähtökohtaisesti suurempiin parempiin no peuksiin

arvoisa puhemies

tästä stora enson tehtaan toiminnan jatkumisesta voi kiitoksen antaa ensinnäkin tietysti sen työntekijöille ja johdolle mutta myös temmille ministeriölle pääministeristä alkaen että he ovat olleet aktiivisesti tämän tehtaan pelastusoperaatiossa mukana

pörssiyhtiö on pörssiyhtiö ja siinä se toimii markkinoiden ehdoilla

näin se ei kuitenkaan ole mutta näen että tem ja ministeri pekkarinen ovat kyllä olleet erityisen proaktiivisia tämän tehtaan pelastusohjelmassa

minä toivon että varkauden stora enso yhdessä työ ja elinkeinoministeriön ja keski savon kehittämisyhtiön kanssa hakevat uusia metsäteollisuuden tuotteita ja toivon että te ministeri pekkarinen olette mukana edelleenkin jatkossa ponnistelemassa tämän tehtaan eteen

arvoisa puhemies

vaikka pafin olemassaolo oma raha automaattiyhdistys siellä on sellainen sampo joka tuo tuloja

arvoisa puhemies

kainuulla on ollut jo muutoinkin riittävästi taakkaa tämän viimeisen puolen vuoden aikana

ihan lyhyesti ed

vaikka tilaajien enemmistön käytössä on jo nyt voi sanoa ehdotetun yhteysnopeuden tasoinen internetyhteys niin sitä ei ole kuitenkaan edelleenkään saatavilla tasapuolisesti kaikkialla suomessa

tässä näkisin että alueellinen tasa arvo ja tietoyhteiskuntakehitys jota me kiritämme kaikkialla maassa tulee mielestäni ottaa huomioon

arvoisa puhemies

syynä lehtien suuriin otsikoihin tässä pienehkössä asiassa ovat olleet ministereiden nauttima alkoholimäärä sekä tapa viedä vieraansa kalliimpiin ravintoloihin ja valita juomalistan hinnakkaimpia tuotteita joita he ovat sitten maksaneet valtion luottokortilla

suurin osa ministereistä käyttää valtion luottokortteja asiallisesti iltapäivälehtien tietojen mukaan mutta kun työpalaveri kestää viisi tuntia ja sen aikana nautitaan kolme pulloa viiniä niin voisi päätellä että tilaisuuden luonne on vaihtunut jo illanvietoksi

on varmasti niin että kaikista suurista puolueista löytyy tähän asiaan osallisia ja minä luulen että kun meille kansanedustajille tällä viikolla tulleet puhelut mietitään niin meille on tullut varmasti jokaiselle ärsyyntyneiltä kansalaisilta useampia puheluita ja kysymyksiä siitä kuinka näin kohtuuton palkkasopimus on voitu hyväksyä ja miksi poliittiset päättäjät eivät ota vastuuta siitä että näin on tapahtunut

tänään kysymys on loppuunkäsitelty ja siitä seuraava kysymys edusti acker arvoisa puhemies

yhteiskunnan varoja tulisi ministerienkin käyttää huolellisemmin kuin omiaan ja luulen että kalliimmat viinit ja samppanjat vaihtuisivat jos omaa pussia käytettäisiin edullisempiin

eikö tämä ole sen luokan asia että se kannattaisi seuraavassa hallitusohjelmassa ottaa esille ja pistää jonkinlaisia rajoja myöskin ministereiden luottokorttikuluihin

no jotta me pääsemme eteenpäin tässä asiassa niin täytyy tietysti sanoa että tällaisia palkitsemisjärjestelmiä ei pidä valtiojohtoisessa yrityksessä jatkossa hyväksyä

meidän pitäisi ottaa mallia esimerkiksi ruotsista jossa on tehty päätös että kiinteän palkan lisäksi ei johdolle makseta mitään ylimääräistä niissä yrityksissä joissa valtionomistus on huomattava

vaikka asetus on ollut voimassa jo kuusi vuotta vieläkään sen määräyksistä ei ole varmistettua tietoa ja asetuksen mukaan erityisiä vaatimuksia ei ole jos kiinteistön jätevesien määrä on vähäinen eikä vesikäymälää ole

arvoisa ministeri lehtomäki edeltäjänne entinen ympäristöministeri jan erik enestam tuli kesällä julkisuuteen jossa hän kertoi että hänet on johdettu asian valmistelussa erään virkamiehen taholta harhaan ja jos hän olisi tiennyt miten asetus vaikuttaa hän ei olisi antanut sitä

kysyn

kun nyt vaikutukset tiedetään aiotteko ympäristöministerinä korjata tämän edeltäjänne virheen

arvoisa puhemies

kun niitä selkeitä määräyksiä ei ole ollut ovat maaseudulla asuvat varsinkin ikääntyneet ihmiset pahimmillaan joutuneet voisi sanoa epämääräisten pienpuhdistamokauppiaiden uhreiksi

hän selkeästi sanoi että tuota asetusta ei olisi koskaan antanut jos olisi tiennyt nuo kaikki vaikutukset ja kun nyt niistä vaikutuksista on tullut selkeitä viestejä joka puolelta suomea joka torilla melkein nousee tuo kysymys esiin

tämä on minun mielestäni perustuslain näkökulmasta kohtuuton tilanne ja on myös häpeäksi koko eduskunnalle ettei se satavuotisessa historiassa ole tällaiseen perustuslailliseen ongelmaan pystynyt puuttumaan

arvoisa puhemies

pääministeri vanhanen lupasi että hallitus tarkastelee metsäteollisuuden tilannetta

arvoisa puhemies

hammaslääkärikoulutuksen käynnistäminen kuopion yliopiston omana toimintana on välttämätöntä itä suomen hammaslääkärivajeen korjaamiseksi

hammaslääkärinvirkoja on täyttämättä monilla paikkakunnilla ja esimerkiksi pohjoissavolaisessa nilsiän kunnassa vajetta paikkaa tällä hetkellä yksityinen reppufirma

arvoisa puhemies

metsäteollisuus on selkeästi viestinyt tästä energiaverojen korotuksesta juuri tähän talouden tilanteeseen ja juuri tuohon mihin viittasitte äsken

hoitojono on jo nyt puolisen vuotta ja puolen vuoden maksimiodotusaika on ylittymässä ensi vuonna useassa itäsuomalaisessa kunnassa

arvoisa puhemies

esimerkiksi metsäteollisuus kärsii erityisesti ruotsiin verrattuna ruotsin heikosta kruunusta ja tähän tilanteeseen tämä energiaverojen korottaminen on erittäin haastava tilanne

tuulikki ukkola äsken mainitsi että varallisuusveron poistaminen oli minun mielestäni aika eettisestikin kestämätön ratkaisu

mielestäni ministerin vastaus ei tyydytä ja jos katson vaikka omaa paikkakuntaani ja monia muita paikkakuntia joissa tällä hetkellä eletään pelossa niin metsänomistajat ja työntekijät saavat myöskin pelätä valitettavasti uusia leikkauksia

pelkät selvitykset ja keskustelu eivät tuo tällä hetkellä pelastusta eikä selvyyttä näille työntekijöille ja maanomistajille

arvoisa puhemies

savon sanomat kirjoitti muun muassa tänään että tulevaisuuden römppäs kustit tervon perukoilta eivät pääse hammasremonttiin minnekään eivät ainakaan omaan kotikuntaansa

keski ikäistynyt hammaslääkärikunta lopettaa jo noin kymmenessä vuodessa ja se on nähty että muista yliopistoista ei valitettavasti ole itä suomeen asti eikä oikeastaan väli suomeen asti hammaslääkäreitä saatu

tällä hetkellä keski ikäistynyt lääkärikunta lopettaa noin kymmenessä vuodessa usealla itäsuomalaisella paikkakunnalla ja jo tällä hetkellä kovissa kiputiloissa hammashoidon päivystykseen on päästävä pikaisesti

viime keväästä alkaen esimerkiksi kuopion terveyskeskuksen hammaslääkäripäivystys on viikonloppuisin auttanut koko pohjois savoa ja muutamaa etelä savon kuntaa

jos uusia hammaslääkäreitä ei saada itä suomen kuntiin on usean itäsuomalaisen römppäs kustin hoidettava hampaansa jatkossa maakuntakeskuksissa

ministeri sarkomaa jos helsinkiläiset joutuisivat käymään hammaslääkärissä lahdessa luulen että koulutuspaikkoja olisi lisätty jo tämän syksyn alussa

miksi tämä hallitus ei toteuta tässä asiassa alueellista tasa arvoa

arvoisa puhemies

kallis on saanut useamman viestin viime päivinä siitä että suomessa on tullut esille useita tapauksia joissa kauppakeskuksissa toimivia yrittäjiä on alettu painostaa seitsemänpäiväiseen auki oloon uhkaamalla jopa kymmenien prosenttien vuokrankorotuksilla

useat yrittäjät ovat joutuneet tämän painostuksen kohteeksi jotta liikkeet pidettäisiin tosiaan seitsemän päivää viikossa auki jopa vuokrasopimusten purkamisen tai vuokrankorotuksen uhalla

sunnuntaiaukiolo on nähty heidän taholtaan monesti lähinnä yrittäjien lisäkustannuksina

kysynkin arvoisa ministeri sinnemäki

oletteko te tietoinen tästä ongelmasta ja aiotteko te tehdä tämän asian selvittämiseksi jotain

heiltäkin on peritty väärin veroa

jos tämä asia viedään oikeuteen mikä on täysin mahdollista valtio joutuu mitä ilmeisimmin palauttamaan väärin perityn veron

arvoisa puhemies

ryhmässämme vieraili äsken kolme viisasta miestä

he eivät puhuneet omista eläke eduistaan vaan niiden pienituloisten eläkeläisten puolesta joiden ostovoima heikkenee taitetun indeksin vuoksi joka vuosi

he esittivät vakuuttavalla tavalla tilastoja jotka näyttävät että työeläkeyhtiöt kasvattavat rahastojaan taitetun indeksin kustannuksella

uusien autojen päästöissä ollaan vielä melko kaukana eun tavoitteista

noiden kolmen viisaan miehen kysymys kuului miksi eläkeläisten maksamia rahoja ei anneta heille takaisin heidän elinaikanaan

haluankin kysyä ministeri rehulalta

suomessa käydään yhä laajenevaa maahanmuuttokriittistä keskustelua monilla areenoilla

koen erittäin huolestuttavana jos valtionhallinto ei pysty kertomaan kansalaisille nykyisen maahanmuuttopolitiikan aiheuttamaa kokonaishintaa suomalaiselle yhteiskunnalle

mitä hallitus aikoo tehdä jotta maahanmuuton kaikki kustannukset ovat kansalaisten saatavissa sekä ovat riittävän selkeitä ja toimivat pohjana asialliselle käsin

mie arvoisia

arvoisa puhemies